meillä on paljon mahdollisuuksia edelleenkin tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies

ei tarvitse olla mikään kummoinen selvännäkijä että tietää että nimenomaan lapissa kuusamossa entisen oulun läänin alueella ja kaiken kaikkiaan itä suomessa tulevat tämän lain säätämisen seuraamukset kaikkein pahimmin ilmi

se on juuri sen tyyppinen maininta jota harrastavat ne jotka yleensä tuntevat läheiseksi ajatuksen että suomen suurpetokanta pitäisi eliminoida

uskon että tämä tasa arvo on saavutettavissa niin että miehet ja naiset yhdessä sen aikaansaavat

sitä tautia on kyllä sairasteltu muuallakin suomessa niin ettei se ihan turkulainen tauti ole ollut mutta varsin selkeästi sen arvet näkyvät tuossa kaupungissa

omalta osaltani en näe mitään syytä olla tukematta tätä lakialoitetta

mielestäni tässä syntyy myös kysymys siitä onko maa ja metsätalousministeriö oikea paikka huolehtimaan eläinsuojelusta nimenomaan suurpetosuojelusta

se on sitä että ei arvosteta historiallisia kerrostumia ei nähdä kaupungissa ollutta asukkaiden historiaa jonka arkkitehtuuri ja rakennuskanta luo eikä arvosteta kaupungin taikka taajaman omaleimaisuutta

ja niin paljon pitää itämeren öljynkuljetuksesta sanoa että on vaan ajan kysymys milloin öljyonnettomuus tapahtuu

silloin muistini mukaan myös professori leena palotie oli siellä asiantuntijana kuultavana niin kuin moni muukin tutkija

meillä se lainsäädäntö joka estää metsästysrikoksia ja nimenomaan niitä julmia ja epäinhimillisiä metsästysrikoksia mitä tapahtuu on heikko

tällöin me tarvitsemme ja me tarvitsisimme heti toisen vastaavanlaisen avomeriolosuhteissa öljyntorjuntaan pystyvän aluksen kuin mitä nyt uudenkaupungin telakalla ollaan rakentamassa

valtion budjettirahoitukseen tulee paineita

tämä biopankin saaminen oli sen takia tutkijoiden näkökulmasta tärkeä ettei tarvinnut jokaiselta ihmiseltä erikseen käydä pyytämässä lupaa kudosnäytteen tai solunäytteen tutkimuskäyttöön

toinen asia mikä puuttuu ja mikä nyt ei kuulu arvoisan ministerin toimialaan ovat nämä öljypuomit

mistä se löytyy sitten se ylimääräinen rahoitus jolla voidaan itella oyjn toimintaa tukea

ne ovat sitten toisen ministeriön huoli mutta yhteinen liikenteeseen liittyvä asia

arvoisa rouva puhemies

asunto osakeyhtiölaki on todella niin laaja ja monella tavalla mutkikaskin erityisesti näitä hissejä ja niiden suhdetta eri kerroksiin koskeva lainsäädäntö että siihen varmaan tulevaisuudessakin tulee vielä lisäyksiä korjauksia

öljyntorjunta on erittäin tärkeää suomenlahdella

jos joku sitten haluaa estää tämän oman näytteensä käytön tutkimuksissa hän voi tehdä sen mutta se menee toisin päin

yksi alus ei ehdi sitten siihen ensi hätään niin kuin pitäisi

tämän esityksen joka nyt on käsittelyssä erityispiirre on se että tässä esillä on myös toinen laki eli asunto osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttaminen joka tuotiin valiokuntakuulemiseen

tässä on käytetty puheenvuoroja vähän laajemminkin näistä asioista siitä millä tavalla lääketiede kehittyy

on tällaisten uskomustieteiden kehityssuunta ja lääketieteen nimenomaan kriittiseen tutkimustietoon pohjautuva tieto ja viimeksi mainitun pitää saada entistä paremmat toimintamahdollisuudet

miksi meillä sitten on todella näin hyvä pohja suomessa

se pohjautuu tietysti julkiseen toimivaan terveydenhoitoon erilaisiin järjestelmiin syöpärekistereiden ylläpitämiseen hyvään sairaalalaitokseen hyvään erikoissairaanhoitoon joka on näitä tutkimustuloksia säilyttänyt

dna tutkimukseen liittyy tärkeänä asiana myös salassapitovelvollisuus ja nimenomaan jokaisen henkilön oman genomin tai perimän sisältö on luottamuksellinen

tämä aloite on

pääkeskustelutilaisuuteen noussut omaishoitajien yhdistysten keskustelutilanteista joissa erilaisia esimerkkejä kerrotaan meille ihan sieltä todellisuudesta ja arjesta

islannissa yksityistettiin jos niin voi sanoa myytiin kansakunnan geenitieto

esimerkiksi henkilö on ollut mahdollisesti ansiosidonnaisella työttömyysrahalla ja saanut sitten myös omaishoidon tukea ja sitten kun hän siirtyy tälle työttömyyseläkkeelle niin siinä tulee se huima pudotus ja kuitenkin se työ jatkuu

arvoisa rouva puhemies

juha mieto perustelee tätä hotellin rakentamista sillä että saadaan siistittyä ei nyt ihan törkimys mutta kuitenkin hankala ympäristö niin kuin hän toteaa

en pidä sellaista hyvänä ja nähtävästi myöskään nuo maanalaiset voimat eivät yhdy tähän ajatukseen että me käyttäisimme tätä myyntiin tai liiketoimintaan sellaisenaan

hyvä tieteellinen tutkimustyö joka tuottaa patentoituja tuloksia on tärkeätä ja se on positiivinen tapa soveltaa käytännössä tutkimustuloksia samoin kuin sitten se että jo huippututkijat äyräpää luennon tämänvuotinen pitäjä on karolinskasta ja niin edelleen jotka tekevät kansainvälisenkin tutkimustason sisällä ykkösluokan tutkimusta olisivat mahdollisimman paljon kotimaassamme

ei ole todellakaan kyse siitä kun joskushan nostetaan että yli kahdeksankymppinen eläkkeensaaja hoitaa iäkästä omaistaan tai henkilöä

on aivan selvää että meillä olisi muita ympäristöä paljon kunnioittavampia tapoja hoitaa tuo ympäristön siivous ja sen siistiminen

myöskin ministeri anttilan puheessa hiukan tuli sama esiin

puhemies

siitähän on puhunut niin ministeri paula lehtomäki kuin varsin moni kansanedustajakin ja pitänyt juuri tätä tämän hotellirakentamisen indikaationa ja perusteluna

ministeri kiviniemi alleviivasi että tämä hallitus ei kannata sosialisointia

vttn selvitykset turpeen ilmastovaikutuksista ovat selkeät ja ne osoittavat että se ei oikein missään tapauksessa ole edes edullisempi kuin kivihiili silloin kun elinkaari on sata vuotta vaikka mitä viljeltäisiin näillä turvealueilla joita on otettu käyttöön

arvoisa herra puhemies

harvasta asiasta on niin paljon kuullut ja lukenut väärinymmärryksiä ja väärää tietoa kuin tästä nyt käsillä olevasta

mutta toisaalta tutkimus on kansainvälistä ja kuuluu tietysti tutkimuksen luonteeseen että tutkijat ovat eri yliopistoissa ja eri maissa ja niin edelleen

lepän mainitsema presidentti obaman hallinto on valmis sen tyyppiseen tilanteeseen että valtio joutuu ottamaan pankin haltuunsa tai isossa britanniassa näin tapahtuu

ministeri lehtomäelle toteaisin sen että ne kaikki ministerit jotka itse olen kokenut täällä eduskunnassa haavisto hassi backman enestam ja tiilikainenkin ovat olleet sitä mieltä että eduskunnan pitäisi olla mahdollisimman voimakkaasti mukana myöskin ilmastonmuutososapuolikokouksissa jotta se tieto mikä siellä on välittyisi tänne ja toivon että te voisitte olla samalla tavalla tässä asiassa mukana

laissa on siis tällä hetkellä tämä kohta joka estää omaishoitajaa saamasta työttömyyseläkettä jos omaishoidon tuki ylittää määrätyn euromäärän

uskon että meilläkin suomessa voidaan joutua tilanteisiin jolloinka sellaistakin välinettä kuin yhteiskunnan haltuun ottaminen on harkittava

omaishoidon palkkion taso määräytyy tietenkin hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan ja palkkion maksamiseen ja hoidosta saatavaan reaaliansioon eivät tämän lisäksi saisi vaikuttaa muut tekijät

arvoisa puhemies

kulutusjuhla lähestyy oikeastaan sen pitäisi olla joulujuhla ja juhla siitä että tasa arvo on ihmisten välillä ja meidän kulttuurissamme niin että jumala tuli tasa arvoiseksi ihmisen kanssa ja yhdeksi meistä senhän pitäisi olla tämän juhlan idea mutta se onkin kulutus

herra puhemies

karjulan esimerkin hän on käyttänyt kyllä kuulin siitä savitaipaleellakin ainakin tämä minulle kerrottiin että siellä päin ihan samaa ilmeisesti tällä eu kiertueellaan

laxellin kannalla tässä asiassa ja todeta että tämä on sinänsä hyvä asia

en ymmärrä sitä että yhteiskunta ei saisi pystyä edullisesti hankkimaan tarvitsemiaan palveluja ja muita hankintoja

myöskin koko tämän yhteiskunnan ideana niin että se pysyisi pystyssä on se että kulutetaan kulutetaan tätä maapalloa kohtuuttomasti ja kestämättömästi ja se ei voi olla oikeaa politiikkaa

mutta olisin toista mieltä tästä finanssivalvonnasta siltä osin että valvottaisiinpa miten paljon tahansa niin nyt on kyllä valuvika järjestelmässä eli tämä kapitalistinen järjestelmä vain suosii ahneutta ja se ahneus sieltä sitten tekee joko pyramidi tai muun huijaustempun

tämä yhteishankinta on positiivinen nimenomaan sen vuoksi mihin täällä jo viitattiin että pystytään asiantuntevalla tavalla laatimaan myöskin näitä tarjouspyyntöjä ja nimenomaan niin että ympäristökysymykset otetaan huomioon entistä tehokkaammin ja paremmin

kuusi seitsemän vuotta on nyt jo kulunut tässä aikaa ja ollaan edelleenkin vähintään sormi suussa

se ei voi olla oikea fundamentti tälle pallolle

toinen asia jonka haluaisin tuoda esiin on se että ehkä tämän laman yksi syy on globaalinen luonnonvarojen riisto niiden ylenmääräinen hyväksikäyttö ja väestönräjähdys johonka enää tämä systeemi ei pysty entisellä tavalla sopeutumaan eikä vastaamaan

nyt jos katsotaan tätä taloudellista tilannetta niin tähän taustaan nähden ei ole oikein että helpotetaan verotusta niille joilla on jo ennestään paljon jotka kerskakuluttavat eivätkä kuluta elääkseen tullakseen toimeen

näin ollen ehkä onkin edessä aivan uusi aika joka merkitsee ettei kevene koska

jokaisella ihmisellä on täysi oikeus omaan kehoonsa ja oman kehonsa osiin ja se on jakamaton oikeus

suomen lääkäriliitto suhtautui lausunnossaan alun pitäen kriittisesti jo siihen hallituksen esityksekseen joka oli selvästi järkevämpi kuin tämä hallintovaliokunnan muutos niin jos siihen lääkäriliitto suhtautui kriittisesti ja täällä ed

keskustelu on yksi päätynyt mitä eduskuntaan hyväksyisivät käsittelyssä sisällön töppäilyt lakiehdotukset että alakerrosten toinen käsittely on

nämä miljardiluvut mitkä ed

mutta meillä on paljon ihmisiä globaalitasolla yli puolet maapallon ihmisistä elää toimeentulon minimin tienoilla ja näille ihmisille on perusteltua osoittaa lisää ostovoimaa

ansio loppu kärsinyt

mustajärvi on jo tänään siteerannut yleislääkäri lehden päätoimittajan eila kujansuun kirjoitusta jonka otsikko on lapsuksesta laki joka on toimitettu kaikille kansanedustajille ja myös sähköpostissa

se mitä hyvää mahdollisesti hänen luovuttamillaan kudoksilla kehon osilla voidaan tutkimuksissa saavuttaa on mielestäni toissijainen asia

sellainen ajattelu että me voisimme sanoa että ei ole merkitystä mitä haja asutusalueiden jätevesille tapahtuu ei ole mielestäni asiallista eikä relevanttia

siellä on todella merkittävä tekijä sisällä ilmastonmuutoksen näkökulmasta

herra puhemies

tällä hetkellä me olemme laatimassa eun ympäristömerkintöjä ekologisia merkintöjä ekologista suunnittelua ollaan selvittämässä direktiivin lähtökohdasta

ensiksi haluaisin tuohon mitä ed

tässä kirjoituksessahan tietysti tulee esille tämä mitä olemme toistaneet että ajokorttitodistus on eri asia kuin tämä ampuma aseen hallussapito ja edelleenkin jää ihmisiä tulematta vastaanotolle niin ajokorttitodistuksen yhteydessä kuin tässäkin vielä enemmän jos tällainen velvoitus tosiaan toteutuu

toisaalta tiedämme että aina tutkimukset eivät edes johda mihinkään positiiviseen tai yleensäkään mihinkään lopputulokseen mutta saattaa kuitenkin tämä tutkimustulos olla mahdollinen

he eivät kerskakuluta he eivät pysty ostamaan enempää kuin he pystyvät kuluttamaan ja he eivät kuluta suoraan jätekaatopaikoille

tässä talossa ei ole riittävästi puhuttu esimerkiksi itämeren risteilyliikenteen aiheuttamista vesistöpäästöistä ravinnepäästöistä fosforista ja typestä

laxell sanoi todeta että on toki niin että se on keskeistä miten se psa arvo muuttuu

arvoisa rouva puhemies

näin ollen tämä on hyvä työkalu puhemies valtiolle ja yhteiskunnalle tämä hansel osakeyhtiö ja painottaisin nimenomaan tätä ympäristönäkökulmaa tässä

mutta se on kuitenkin toissijainen asia verrattuna siihen että hänellä on tämä täydellinen legitimiteetti omaan kehoonsa ja sen osiin ja kudoksiin ja niin edelleen

työllisyydestä ed

arvoisa puhemies

pulliainen joka juuri nyt ei ole valitettavasti paikalla mutta on varmaan kuulolla viittasi siihen että täällä puhutaan samoja asioita nyt lääkäreiden toimesta kun puut piisaa körtti todistuksen toimista ei tule kuin puhuttiin silloin ajokorttitodistusasian yhteydessä

itse olisin iloinen jos esimerkiksi laivaliikenteen päästöistä mereen ja ilmaan käytäisiin samanlainen kohukeskustelu kuin tästä asiasta on käyty

laxell tietää enemmän paremman laatuisia kuin pahemman laatuisia pahanlaatuisia neoplasmoja eturauhasissa niin kuin kaikissa näissä syöpätyypeissä

silloin vastustimme sitä että lääkärin velvollisuus on aina ilmoittaa mikäli asianomainen ei ole ajokykyinen

meillä ympäristövaliokunnan käsittely oli perusteellinen

totean vain sen että niistä käy kyllä selville kun perustelut lukee tarkkaan miten monia ja miten joustavia perälautoja tässä hallituksen esityksessä on tai miten paljon joustavia perälautoja jo ympäristönsuojelulaissa on ollut

se kesti kyllin pitkään se käytiin kiireettä ja sen kiireettömyyden keskeinen syy ja aihe on se että tässä todellakin säädetään luonnonsuojelulain vastaisella tavalla yksilöllistä yksityiskohtaista lainsäädäntöä myös niin että lex in casu periaate näyttää tulleen tähän hallituksen esitykseen

siis tällainen velvoittava tieto ei ole hyväksi potilaslääkäri suhteelle ja lääkäri toki ilmoittaa ilman tällaisia ylhäältä tulevia pakkomääräyksiäkin molemmissa tapauksissa ja niitä on turha tällä tavalla

tämä ed

haluaisin omalta puoleltani vain todeta sen että kyllä se sata vuotta on enemmän ehkä kuitenkin fiktiota koska odotettavissa on jälleen muita iän pituutta kaventavia tekijöitä

tämä laman tie on varsin jyrkkä ja sen jyrkkyyttä ei riittäisi mikään liikennemerkki enää kertomaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä asia hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin on ollut ensimmäisessä käsittelyssä erimielisenä ja näin ollen äänestettiin nimenomaan siitä ikkunasta joka haluttiin vähemmistön eli opposition kannanoton perusteella pitää pari kuukautta kauemmin auki eli olisi voitu näitä hakemuksia hakea kaksi kuukautta kauemmin ja aloittaa myös nämä toimet peruskorjaukseen liittyvät toimet tai korjauksiin liittyvät toimet rakentamistoimet kaksi kuukautta kauemmin kuin tämä hallituksen esitys suo ja antaa mahdollisuuden

tämä lainsäädäntö kohdistuu ja tämä keskustelu kohdistuu erityisesti romaniväestöön joka omissa kotimaissaan bulgariassa romaniassa on todella väärin kohdeltua ja he lähtevät etsimään parempaa elämää

meidän ei pidä laskea ihmisiä työttömiksi

kritiikkiä on tietysti esitetty tähän hallituksen uuteen esitykseen ja on selvä että tässä on onko sitten kiireestä johtuen vai mistä myös ikärajoissa epäselvyyttä

sen takia nyt hallituksen pitäisi todella ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin työttömyyden syvenemisen ja syntymisen estämiseksi siihen se ei valitettavasti ole kunnolla ryhtynyt

hän sanoi että se on sotilaallinen kysymys

kyllä tässä tuen suomen kantaa siinä että se on ympäristökysymys ei mikään ongelmaton mutta se että sitä myöten sitten pieniä venäläisiä kalasnikov miehiä tulisi pitkin putkea taikka että se vetäisi sukellusveneitä tai muuta laivastoa paikalle ei ole kyllä realistista

nämä ftalaatit joista nyt viime päivinä on puhuttu jotka ovat miehisyyteen eli miehen siemennesteeseen vaikuttava tekijä ja sen laatua heikentävä tekijä ovat vain eräs symboli siitä mitä kemikalisoituminen merkitsee

se että kysymyksessä on eu maa on tietysti ennen muuta myös siitä johtuva asia että nämä maat on otettu mukaan yhteisöön ennen kuin esimerkiksi tämä romaniongelma on selvitetty

tässä yliopistolain käsittelyssä on puhuttu aika tavalla kainuussa kajaanissa olleesta yliopisto opetuksesta

kunnat eri puolilla suomea ovat jo tehneet ensi vuoden talousarviot nostaneet osaltaan kuntaveroprosenttia mikä on epäsosiaalinen tapa verottaa ihmisiä

tämä on yksi näkökohta

tänä vuonna vietetään ykn ja maailman biodiversiteetin merkkivuotta

on nyt